kun olin aikanaan pankissa töissä niin siellä oli paljon pienituloisia asiakkaita jotka hoitivat säntillisesti joka kerta omat lainaeränsä mutta oli paljon hyvätuloisia asiakkaita jotka jatkuvasti

se mikä liittyy sitten näihin vanhoihin velvoitteisiin mitä aikanaan on päätetty kun on perustettu luonnonsuojelualueita tietysti siinä tapauksessa kuuluu tuonne ympäristöministeriön tontille

kun täällä on nyt puhuttu siitä liittyen nyt sitten vaikka logistiikkaan minkänäköisiä ratkaisuja siinä pitää tehdä liittyen vaikka koulutukseen tai tutkimukseen tai veroratkaisuihin tai alan houkuttelevuuteen tai muihin vastaaviin asioihin niin ne kaikki kietoutuvat tavallaan tähän yhteen tavoitteeseen

mutta maa ja metsätalousministeriön vinkkelistä täytyy todeta että tietysti me toivomme että nämä vanhat velat hoidettaisiin ensin ennen kuin ruvetaan tekemään uutta velkaa

eli se miten ihmiset käyttävät rahansa ei mene kyllä ollenkaan siinä suhteessa mikä se tulotaso on

mutta toivottavasti saadaan lisää referenssikohteita ja se on tietysti myös vähän haaste kunnallisille päättäjillekin jotka kaupungeissa tai kunnissa toimivat tai mikseipä valtiollakin että jos siellä on tiettyä julkista rakentamista niin sitten haetaan vaikka semmoisia ratkaisuja että tehdään puusta sopivia kohteita jotka sitten kelpaavat malliksi muuallekin

ja kun nyt tietysti aika näyttää millä tavalla nämä ilmoitetut investoinnit tai mitä mahdollisesti muuta tulee sitten vaikuttavat myös tähän logistiikkaan niin totta kai niitä pitää arvioida myös sitä taustaa vasten

tietysti ehkä noin yleisesti ottaen pitäisi olla suunnilleen samalla viivalla se minkä tyyppistä rakentamista halutaan mutta voi olla hyvä että sitten kunnat priorisoivat vaikkapa tiettyjä puuhankkeita tai puusta tehtyjä rakennushankkeita koska niitä varmasti tarvitaan

eli varmaan lähitulevaisuudessa pitää uudestaan katsoa se mitkä hankkeet ovat tärkeimpiä kiireellisimpiä tarvitaanko esimerkiksi jonnekin päin lisää teitä vai parempaa kuntoa teille tai mahdollisesti rataratkaisuja tai mitä onkaan

no tietysti lainsäädäntö on juuri hiljattain uudistettu ajatellen metsänhoitoyhdistyksiä ja myös tällä hetkellä on hyvät mahdollisuudet yksityisillä palveluntarjoajilla myös metsäalalla

eli kun metsissä on paljon tekemätöntä työtä niin luulisi että olisi myös niitä yrittäjiä ja niitä tahoja jotka haluavat ottaa yhteyttä erilaisiin metsänomistajiin ja tarjota näille omia palveluitaan

ja siinähän tarvitaan myös koko ketjua kun mietitään minkätyyppisiä palveluita voidaan tarjota miten hyödyntää uutta modernia tekniikkaa miten lisätä sähköisiä palveluita ja niin edelleen

kyllä voi kuitenkin sanoa että valtaosa metsäkaupoistakin edelleen lähtee liikkeelle siitä että se metsänomistaja itse on aktiivinen eikä se joka puuta ostaa

kun suomea pidetään maailmalla hyvänä metsämaana metsätalousmaana sellaisena että meillä on paljon annettavaa ja näytettävää muille ja myös myytävää palvelua muille niin tämähän meidän pitää hyödyntää ja kertoa että me olemme eturivissä ja voimme tarjota erilaisia palveluita muuallekin elikkä olemme voi sanoa niin kuin esimerkkimaa näissä asioissa

tutkimuksen osalta

sen tietysti pitää löytää paikkansa tällä luonnonvara alalla nopeasti ja sillä tavalla että se pystyy hyödyntämään niitä resursseja mitä tällä hetkellä on mutta myös löytämään sitten mahdollisesti uusia resursseja millä tehdä sentyyppistä tutkimusta mitä ala nimenomaan tarvitsee

lopuksi näistä suojelualueista

tietysti tässä keskustelussa aina heitellään niitä lukuja prosenttilukuja tai hehtaareita mutta tosiasia on nyt kuitenkin se että esimerkiksi tiukasti suojelluista alueista koko euroopan unionin alueella puolet on suomessa

arvoisa herra puhemies

mitä sitten on tehty näissä muissa eläinten valvontoihin liittyvissä asioissa niin kun aiemminkin ikäviä tapauksia on ollut ja siis semmoisia tapauksia joita ei millään tavalla voi hyväksyä niin valvovien viranomaisten määrää on lisätty

eli paljon siis on tehty

elintarviketurvallisuusvirasto evira pyysi jo viime viikolla kun tuli tietoa näistä videoista sekä toimittajalta että oikeutta eläimille yhdistykseltä välittömästi tietoa näistä tiloista niin että ne voidaan tarkistaa

kun kalastuslaki kuitenkin pitää uudistaa niin sitä on viety eteenpäin ja on keskusteltu eri tahojen kanssa ja nyt on yksi kompromissiesitys joka on lähetetty lausuntokierrokselle ja siihen tulee varmaan paljon ja erilaisia lausuntoja

vasta toissa päivänä tiistaina ne tiedot saatiin värikäs

joo kyllä niitä edustajia jotka haluavat näkyäkseen norman seisomaan ja nyt tarkastukset ovat käynnissä

tällä hetkellä on menossa tällainen sijoittamispaikkaselvitys siitä mihin tämä uuden laitoksen pääkeskus tulisi eli missä on johto organisaatio

tälläkin hetkellä pilkkiminen ja onkiminen on vapaata niin on tulevaisuudessakin että eläkeläiset ja kaikki muut saavat pilkkiä kesät talvet läpi niin paljon kuin jaksavat eikä tarvitse maksaa yhtään mitään

ehkä kysymys on varmaan siitä hyväksytäänkö semmoinen periaate että käyttäjä maksaa ja köydenvedosta tästä ajasta ovat esittää kysymyksen muotoutumaan osmoses se koskee silloin kaikkia

arvoisa herra puhemies

mitä tulee sitten tämmöisen vastuullisuusjärjestelmän luomiseen niin tällä saralla on työtä tehty yhteistyössä siis maa ja metsätalousministeriö tutkimuslaitokset elintarviketeollisuus jo muutaman vuoden ajan

tietysti pitäisi rakentaa sen tyyppinen järjestelmä jossa on selkeitä todennettavia mittareita jotka voisivat liittyä vaikka tuoteturvallisuuteen tai eläinten hyvinvointiin tai ympäristönsuojeluun

herra puhemies

sen jälkeen kun nämä mittarit ovat kunnossa ja tämä järjestelmä on kunnossa tulisi ulkopuolinen auditoija arvioija joka katsoisi sitten että koko ketjussa järjestelmä on kunnossa ja sen perusteella annettaisiin erilaisia merkintöjä tai jotain muita mistä sitten kuluttaja voi tehdä omia päätelmiä johtopäätöksiä ja omia ostopäätöksiä

jos sanotaan että suomen yhtenä vahvuutena on pidetty sitä että meillä on tämmöinen sopimusyhteiskunta että asioista pystytään sopimaan laajoilla rintamilla niin ainakaan kalastusta se ei koske ei millään muotoa

on ammattikalastajia vapaa ajankalastajia vesialueen omistajia ja myös muita tahoja ja sitten kun ne laitetaan saman pöydän ääreen niin lopullista vastausta ei tule ikinä ei tule yksimielistä esitystä

en tiedä kauanko tämän tyyppisen järjestelmän luominen kestää mutta uskon että alalla on vahva halu tämän tyyppinen järjestelmä kehittää

mutta tarkoitus on myös näillä rahoilla mitä kerätään niiltä jotka kalastusta harrastavat hoitaa kalakantaa ja huolehtia siitä että valvotaan että kalastus toimii sillä tavalla kuin halutaan säätää ja tällä pienellä maksun yhtenäistämisellä saadaan noin muutama miljoona euroa lisää rahaa joka koituu kaikkien kalastusta harrastavien hyödyksi

nyt näissä keskusteluissa olemme edenneet siihen vaiheeseen että siellä ymmärretään se että me haluamme jatkaa tässä kuitenkin jollakin tavalla ja sen takia tavoitteena on se että saamme sen tyyppisen ratkaisun että se ei mene nollaan tällä kaudella että ne alenemat olisivat jonkinsorttisia mutta eivät niin suuria kuin ne tähän mennessä ovat olleet

ja nyt meillä ensi viikolla lähtee sitten valtioneuvoston suomen linjaus näihin neuvotteluihin joissa on muitakin asioita kuin pelkästään nämä ja katsotaan sitten miten neuvotteluissa käy

samoin meillä on tarkoitus maa ja metsätalousministeriön toimesta järjestää tammikuussa erillinen keskustelutilaisuus mihin kutsutaan eri tahoja niin kansalaisjärjestöjä kuin alan toimijoitakin missä käydään sitten läpi tätä alan tilannetta ja myös uutta asetusta

asetuksessa on monia yksityiskohtia joita kaikkia en muista mutta siellä on myös kohtia joissa puhutaan siitä kuinka paljon sioilla pitää olla tilaa karsinoissa ja mikä on esimerkiksi lattiamateriaali ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

ihan täydellistä analyysiä ei vielä ole pystytty tekemään mutta todennäköisesti on käynyt kuitenkin niin että viljelijät ovat muuttaneet viljelysuunnitelmiaan tämän siementilanteen takia

kun tämän jälkeen saadaan sitten palautetta lausuntokierrokselta niin sitten lähdetään arvioimaan minkä tyyppinen rajaus hikoilivat jos aika

arvoisa herra puhemies

jos joku löytäisi nyt ehkä yhden asian yhteiskunnassa missä kaikki tutkijat olisivat samaa mieltä niin toivottavasti joku kertoisi mikä se asia on

on kuitenkin jo alustavasti sovittu jotta vastaavia tilanteita ei tulisi että lähiaikoina kootaan yhteiseen pöytään siementuottajat siemenpakkaajat ja siemenkauppiaat ja myös huoltovarmuuskeskus ja maa ja metsätalousministeriö

on löydetty tutkimustuloksia jotka osoittavat että neonikotinoideilla on ollut merkitystä mehiläisille näihin tiettyihin kuolemiin mutta on myös toisenlaisia tutkimustuloksia ollut

jos pystytään selvästi osoittamaan että näitä kuolemia on aiheutunut nimenomaan näistä aineista niin silloin totta kai ne kielletään ja myös esimerkiksi näitten peittausaineiden käyttö kielletään vaikka nyt sitten öljykasveilla joihin niitä yleensä on käytetty ja sitä myöten sitten toivottavasti asiat menevät parempaan suuntaan

elikkä jos vesialueen omistajat eivät pääse sopuun ammattikalastajien kanssa siitä millä tavalla kalastusta harjoitetaan niin sitten tietyllä hakemusmenettelyllä joku taho ely keskus tai muu vastaava voi antaa luvan kalastaa ammattimaisesti näillä vesialueilla

mutta mitä tulee näihin ministeriössä valmistelussa oleviin asioihin niin me käytämme tutkimuslaitoksen tietoa hyväksemme kaikkea tietoa mitä on saatavilla mutta sen jälkeen sitten jonkun ja joidenkuiden pitää tehdä niistä yhteenveto ja arvioida mikä tutkimustulos on relevantti miltäkin osin otettuna

joka tapauksessa kuluvan vuoden tilanne oli poikkeuksellinen sen takia että viime syksyn sato laadultaan oli huono ja sen takia hyvää siementä ei ollut tarpeeksi käytössä

ja tästä aiheesta lisäkysymyksiä

sillä tavalla pyritään turvaamaan sitä että kotimaista kalaa olisi enemmän kaupoissa ja tämän yhden ammattikunnan ammattikalastajien määrä joka on kovaa vauhtia vähenemässä suomessa kääntyisi myös nousuun

joku voi tehdä yhdestä kapeasta sektorista tietynlaista tutkimusta ja unohtaa sitten koko laajan kokonaisuuden mikä siellä taustalla on

arvoisa herra puhemies

itse asiassa pori on kaikkein tulvariskialttein alue suomessa

sen suhteen on valmistelu menossa että kaikilla näillä riskialueilla tehdään erilliset suunnitelmat siitä millä tavalla niitä riskejä voitaisiin välttää ja millä toimenpiteillä ja myös siitä kuka sitten maksaa ja miten nämä kustannukset jakaantuvat

se työ on tietysti vielä kesken koska se viime syksynä vasta lähti liikkeelle enkä osaa sitä yksityiskohtaisesti sanoa miten se tulee etenemään ja mitkä ne lopulliset vastaukset ovat

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies